nimittäin kyllä tämä jätepuoli aina edelleen täällä ydinvoiman yhteydessä kummittelee vaikkakin meillä suomessa tietenkin on osaamista senkin suhteen

lääkäri voi keskustella siitä

mutta näistä nyt esitetyistä luvistakin voisi sanoa että sinänsä vähän kummallista että toisen luvan osalta ei edes sitä kuilua ole vielä olemassa ja nyt katsellaan sitten eduskunnan ponsien kautta ikään kuin että kyllähän tämä ehkä järjestyy

maa ainesten kunnostamisia niin edelleen e

tässä oli hieman ja

ympäristön passiia ja

loimaan seudulla

siirtoviemäri on rakennettua ja päästä siihen tavoitteiksi tavoteiset jätevesiä puhdistetaan suurimmissa laitoksissa joissa uudistustyö on on parempi mutta miksi sinänsä kirja saatiin että uusiakin töitä voidaan käynnistää talon keskusteltu puurakentamisesta

mutta kun seuraa tätä nykyistäkin prosessia niin olen sanonut että minusta tämä vaikuttaa siltä että ensin tehdään päätös siitä kuinka monta ydinvoimalaa ja sitten keksitään perustelut

oikeastaan sellaisia eronneet työ on nyt tehty päästä eteenpäin

asia on aika pitkälti kaavoituksen varassa kunnat voivat jatkossa jos niin haluaa niin ohjata entistä enempi kerrostalorakentamista puurakentamisen suuntaan ja cawood on tässä on osin

jalo ylimystöä ja miten rakentajat sitten suhtautuvat tähän puukerrostalojen tieltä ja kaiken kaikkia

paja aloitti jätevesiasia on keskusteltu voimakkaasti on kuitenkin todennäköistä että hän pääsi kansalliseen jaloista kokonaisuutta tiedetä mikä tällä hetkellä tilanne on pohjois karjala ely keskuksessa on on tehty selvitys joka osoittaa että vuoden kaksituhattaneljä

uskon että maailmallakin ihmetystä herättää se että hallitus jossa edelleen istuvat vihreät tekee päätöksen ei vaan yhdestä vaan jopa kahdesta luvasta ja kenties tulevaisuudessa mahdollistaa myös

kaikista asuinkiinteistö kahdeksankymmentä prosenttia on keskitetty järjestelmien piirissä ja laajennuksesta vain neljä prosenttia tarvitsee jotakin muuta

olisin kyllä toivonut että vihreät olisivat edes jotain ehtoja asettaneet siellä hallituksessa ololleen kuten että emme tee sellaista ratkaisua että energiansäästöarviot pienenevät kuten tässä tapahtuu tai jonkinlaista ikään kuin kovuutta siellä hallituksessa tämän asian suhteen

ehkä me täällä kuvittelemme että puolet koko median kiinteistökannasta varsissa jotakin tehdä mutta tämä ei ole

en tällä hetkellä tekemästä työtään ja tuttu

lähiaikoina minusta se

tiukasti arvioi selvittää mitkä ovat syyt niin isoa kalaa ennenaikaista annetaan tänään se säilyy ryhmän tehdä työnsä loppuun ja arvioida sitten jo todeta että mitkä ovat tämän selvityksen

edustaja raija laukka

arto puhemies oli pakko tulla tänne edustajat rusanen

minä ymmärrän täysin että suomen viennistä menee yritimme dokumenttia laivoille seitsemänkymmentä prosenttia tulee kun puhelusta tietotaito levi kytö kiviä hämärtynyt ollenkaan mikä siinä tapahtui tuorikkidirektiivi tulee sellaista toimittaja sannalla kuin potentiaali jää vielä keksittykään ole pelätä kenties

meille tänne tullaan me olemme suomea eun kaakkoisin osa oli ennen kuin saan liittyy euhun millä mielellä kulkee täällä ja

muilla tai leipää vetolaite junalla

jos lehtinen muoto meidän kuljetuskustannukset merkiksi nousevat kolmekymmentäviisi viisikymmentä prosenttia ja siitä päättäminen eli kaikki

isoja tulee varmaan silmille ei ole ollut että meidän tavarat liikkuu sen jälkeen minä sitä tiedä kestääkö

se on käsittämätöntä puhetta että tuo tyrehtyvät ensin kanadassa ja rannikolla

samalla mutta sinne pääsee vastine pitkille amerikka on rekka autolla tämän itä suomen eu

päisyytenä mutta täytyy

ihmettelen tuota taimenten istutusta rikkidirektiivi joka vielä suomalaisten ja eteenpäin aseettomana viemästämään ymmärtäminen suomessa nykyisellä virkamiehiä jotka ovat ehdottaneet että parin muun eu maan kanssa mutta direktiivissä näin

se on meidän kaikki elinkeinonsa yhä

ja tämä nykyinen neljän prosentin

ohessa hoitava nolla pilkku viiteen niko muualla maailmassa mutta järjetöntä se tulee pelkästään itämerellä sohjomerelle ja englannin kanaalin tällä meidän alueella minkälainen kilpailuetu se on kaikille muille maille euroopassa välimerellä ja atlantin rannalla oleville muille maille

meille tämä rahkoille rannoille

kehittämiskeskusta tai jonkunlaista koulutusjärjestelmä on sellainen on olemassa oulussa niin olen täällä ennenkin kertonut oulun yliopistossa on puurakentamisen osasto jota johtaa professori jouni koiso

toivotan kaikki kansanedustajat tervetulleeksi katsomaan minkälaista on purren kymmenen suomessa se oikein

edustajaa

kärkkäinen

aina myös

kai sentään vielä sellissä ensimmäistä kyselytunnista asti keskusteltu hyvin paljon ajoajat asutusalueiden jätevesiasiatuksesta ja yksi on ympäristö valiokunnassa käsittelyssä ja vaikka ansiotaso on jo lähes vuotta muhimassa vielä käsin määräyksestä jo vahvistettua tietoja asetuksen mukaan erityisiä vaatimuksia ei ole kiinteistöjätevesien määrä on vähän eikä

tästä syystä mä toivon että ympäristövaliokunta jos ympäristöministeriön kanssa nyt ottaa naisia niin että laki sälyttää asiasta

hän oli vähällä jätevesiasetusmuutos muutama mottia ja ympäristöministeriö puolestaan tai kokonaan uuden lain rajoja televisio asetuksesta aiheutuvat ympäristövaliokunta vastuullista otetta tähän asiaan

toinen asia mitä se sinua minkkiä ja heillä on myöskin esittivät tässä salissa tänään on puurakentaminen on metsäteollisuus itse on sijoituksiin voida luoda uusrakentamiseen rahaa viisikymmentätuhatta työpaikkaa tulevien vuosien aikana

seuraavan hallituksen on kiinnitettävä huomiota

meillä on hyviä esimerkkejä italiasta ja liittämään tarkentamista hyviä esimerkkiä naapurimaasta ruotsista ja noita kannattaa seurata

alkuun haluan lausua kiitokset yhteistyöstä kaikille jaoston jäsenille ja tietenkin myös jaoston puolesta koko valiokunnalle

itämeri myöskin on

ei meillä mitään väliä siitä on hyvänä esimerkkinä siitä miten ne suojella kyllä ratkaista maiden välisellä yhteistyöllä mutta itämeren maiden valuuttojen virtana miehenä toisaalta kyseenalaistaa tuon yhteistyön toimivuuden ja sitä taustaa vasten mä toivoisin että hyvin voimakkaasti ää ensi vuonna mietitään miten me voitais tehostaa nimenomaan lähialueella itämeren eteen tehtäviä

työmme on ollut ahkeraa ja osin jopa ihan tuloksellista niin kuin usein aina meidän jaostomme osalta käykin koska sinne paljon tässä kokonaisuudessa kohdistuu erilaisia paineita ja myös joukko lisäyksiä myös eduskunnan käsittelyn aikana siihen perinteisesti tulee

mutta kaiken kaikkiaan me halusimme tässä meidän omassa osuudessamme tästä mietinnöstä korostaa opetustoimen opetuksen koulutuksen merkitystä

yleensä kaikkinensa tietenkin tällaisen hyvän elämän tasapuoliset mahdollisuudet kaikille sen turvaamisessa mutta halusimme myös tähän kirjoittaa auki sen että kuinka merkityksellistä oikeastaan tämä pääluokka opetusministeriön pääluokka on nimenomaan laman aikana

se on huolissaan yhtä vapaata leviämisoikeutta vedota voimakkaasti kaupunkien lähellä oleville naisille tulevaisuudessa pirkanmaalla rakennusviranomaiset aikovat tiukentaa ja vailla olevilta piensahoja kuten edustaja pentti väisänen kertoi

puhumalla tietyt periaatteet kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi lautakunnat ovat antaneet vallan virkamiehille tarkoitetut joutui valitan oli valtaa itselleen vaikka vain pitäisi olla kansalaisten puolan halki on tullut yhteydenottoja musertava ihmisen rakentaminen pitäisi olla mainosta muutenkin kuin vain vanhoja kiinteistöuusrintamalla tai suurten kaupunkien yöjunissa meneillään useita maaseutualueen rakentamista vaan ajoitetaan viisumeita merkittävästi pitäisi hänen taitenuslainen neljä pykälää yleiskaavasta

on monia sellaisia asioita mitä tämän pääluokan alueella voidaan tehdä jotta pystyisimme mahdollisimman hyvin hallitsemaan tätä tilannetta ja saamaan maatamme uuteen nousuun

pidän tärkeänä että puhemies otti omassa puheenvuorossaan myös kantaa siihen että hän ei nähnyt tässä salitilanteessa mitään epätavallisesta poikkeavaa ja yhdyn niihin näkemyksiin mitä täällä edustajilla on että kunnioitamme toinen toisiamme

esimerkiksi kaikki me varmasti jaamme sen näkökulman että osaaminen tai uudet innovaatiot tai luovuus ovat juuri niitä asioita joiden kautta pystymme paitsi huolehtimaan yhteiskunnan eteenpäinmenosta tasa arvosta mutta myös uusista työpaikoista ja tietenkin myös meidän sektorillamme on sellaisia mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja kuin vaikkapa rakentaminen eli koulujen ja kirjastojen määrärahat tässä tapauksessa

ja meidän tapoihimme keskustella kuuluu se että voimme välillä räväkästikin keskustella asioista

näinhän täällä tapahtuu koko ajan

minä sanon kyllä henkilökohtaisesti mitä tulee näihin menettelytapoihin että pitkäaikaisena kansanedustajana minä en pitänyt sitä sopivana että esimerkiksi kun täällä aiemmin päivällä puhutaan opposition vaihtoehdosta ensin poistuu pääministeri mutta sitten varapääministeri käyttää puheenvuoron jossa hän haukkuu suoraan opposition haukkuu

lähiasukkaiden ehdokkaista näyttäisivät keskittämispolitiikka vaan kyllä vai kielletyistä palveli rakentaminen on omalla tavallaan pelistä mutta pitäisi hyödyntää nimenomaan tätä yleiskaavaa ilmaisulla

samoin me näemme että hyvin tärkeää opetusministeriön saralla on huolehtia tässä tilanteessa työttömistä ihmisistä ja näiden ihmisten työelämävalmiuksista ja sitä kautta tietenkin korostamme tässä omassa osuudessamme aikuiskoulutuksen määrärahojen merkitystä ja samoin tietenkin myös ammattikoulutuksen määrärahojen merkitystä kaikkinensa

minun mielestäni kyllä juuri näin vähän irvailtiin ja käytettiin ehkä sellaista otsikkokieltä ei niinkään asioista puhuttu vaan

alueella näkee metsän keskelle yksittäisiä taloja niistä kokonaan kieltäisivat pian sen haluaisivat vain peli on ehdotettu palvelleet ovat kymmenen prosenttia rakentamista sallitaan asemakaavan ulkopuolelle että kovin pieni se pitäisi ketään ei auttaisi muu rakentaa myös vahva

voiko sanoa että sitten lähdettiin karkuun ja oppositiolla ei ollut mahdollisuutta edes ministeriä vastaan argumentoida ja minä pidin sitä hyvin epäsopivana

erityistä huolta me kannamme ja haluamme korostaa nuorten tilannetta nuorten hyvinvointia nuorten työttömyyttä sen ongelmia ja samoin myös mitä suuremmassa määrin syrjäytymisen ehkäisyä kaikkinensa

annette neljäviiskymmentä

mutta se esille myös sen että maan perustuslaillinen kysymys

oikeus nimisellä valita asuinpaikkansa aikoina kysyin eräässä laulussa saadusta pohjan perukoilla asua kehnoissa ja nyt täällä aavistella olisi varmasti ellei kyse

eli työllisyys nuorten työllisyys nuorten syrjäytymisen ehkäisy ne ovat sellaisia isoja sateenvarjoasioita mitä olemme halunneet tähän mietintöön tuoda ja tietenkin kokonaisuudessaan sen ajattelun että tässä ja nyt olisi tärkeää tarttua tähän hetkeen jotta voisimme todellakin myös siinä elvytysmielessä joitain asioita tehdä

ajatus täytyy ajaa nalle ja maan hallitukselle joka autioitti

niitä lisäyksiä mitä jaosto on tehnyt tähän hallituksen esitykseen on paljon ja ne ovat usein rahasummaltaan aika pieniä mutta tämä on semmoinen tyypillinen jaosto ja tyypillinen pääluokka ja tyypillisiä toimijoita täynnä jossa varsin pienelläkin rahasummalla voi saada hyvin paljon tärkeää aikaiseksi

yleiskeskustelu tästä pääluokasta kolmekymmentäviisi on päätynyt yltä yksityiskohtaisen

jaosto on lisännyt tänne esimerkiksi lisämäärärahoja kansanopistoille opintosetelikokeiluihin joilla saadaan työpaikkoja esimerkiksi maahanmuuttajille ja erityisryhmille

lisämäärärahoja on annettu kansalaisopistoille tai sitten niinkin hienoihin tarkoituksiin kuin vaikkapa rauhantyöhön tai ihmisoikeusliitolle kulttuuri instituutioille

myös tieteeseen olemme halunneet panostaa ja esityksemme sisältää lisämäärärahan vaihtoehtomenetelmäkeskukselle joka tarkoittaa eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä

tämä on uusi kansainvälinen avaus josta uskon että tulevaisuudessa myös vientiä ja uusia työpaikkoja syntyy uuden osaamisen myötä

samalla tavalla myös lisäsimme esimerkiksi kirjastorakentamiseen jonkin verran lisää määrärahoja koska siellä tätä tarvetta näimme erityisen paljon

mutta haluan puhemies tässä puheenvuorossa muutaman sanan avata tätä yliopistomaailmaa koska jaosto on käynyt tästä lukuisia kertoja tämän syksyn aikana keskusteluja

olemme kuulleet asiantuntijoita paljon ja myös keskustelleet keskenämme ja tehneet tiettyjä kirjauksia tähän valiokunnan mietintöön asiasta

kannamme huolta siitä että periaatteessa yliopistoille luvattiin että uusia kustannuksia tähän uuteen yliopistojärjestelmään siirryttäessä ei tule ja me kaikki kuitenkin tiedämme sen kurjan tosiasian että tällä hetkellähän niitä on tulossa

tämä työttömyysvakuutusmaksu on nyt tällä hetkellä poikkeuslaki siitä perustuslakivaliokunnassa ja valiokunta kiinnittää huomiota siihen että tähän on kerta kaikkiaan saatava pysyvä ratkaisu

tässä keskustelussa on kyllä käynyt harvinaisen selvästi ilmi että nyt on liikkeellä tosi isoja ongelmia liittyen yleisradion tulevaisuuteen oli kyse sitten yleisradion riippumattomasta asemasta tai sitten noin yleisesti siitä menettelytavasta mitä täällä kaiken kaikkiaan nyt hallitus on valinnut

samoin valiokunta on kirjannut tähän ongelman tuottavuusohjelmasta eli sen että käytännössä tuottavuusohjelman mukaisia leikkauksia on siellä vielä sisällä noin parikymmentä miljoonaa euroa

aikanaan tosiaan kuten todettu on yhdessä todettu kuinka tärkeää onkaan se että yleisradiota koskevat kaikki merkittävät linjaukset tehdään parlamentaarisesti

yleisradio ei ole kerta kaikkiaan hallituksen käsikassara vaan se on kansan radio sitä kautta kansanvallan radio eduskunnan radio ja tämä periaate on ollut hyvin tärkeä jo pitkän aikaa

eli summa summarum koko valiokunta jaostomme kautta korostaa sitä että on hyvä että hallitusohjelmassa luvataan tämä perusrahoitus turvata mutta edelleen näemme ongelmia tämän työttömyysvakuutusmaksun muodossa ja kiinnitämme vahvaa huomiota siihen että ratkaisu tulee saada pysyväksi

tätä kautta nyt nämä uudistukset mitä hallitus on tekemässä yksipuolisesti oppositiolta kysymättä ja myös sisällöllisesti esimerkiksi juuri tämä budjettisiirto ovat kyllä omiaan ihan tosissaan vaarantamaan tätä asemaa

totean tähän lopuksi että luonnollisesti myös tämän ministeriön pääluokkaan sisältyy sitten oppositiolta omat vaihtoehtonsa jotka käydään läpi myöhemmin

tämä tilanne on vakava

minä toivon että tähän voidaan palata

en kerta kaikkiaan voi ymmärtää miksi näin lyhyessä ajassa hallitus on tehnyt edustaja lindtman sanoi minusta aika kuvaavasti hän sanoi että tässä on tehty vuoren kokoisia päätöksiä vuoren kokoisia päätöksiä

näin toden totta on

toivon että tämä on nyt jonkinlainen vaihe josta vielä hallitus peruuttaa ja tulee tässä suhteessa uudelle linjalle sille perinteiselle linjalle yhteistoiminnan linjalle ja muutenkin harkitsee myös sisällöllisesti tämänkaltaisia päätöksiä

me emme kerta kaikkiaan voi oppositiossa hyväksyä tätä menettelytapaa

arvoisa puhemies

kyllä siitä malmin kentästä on nyt nimenomaisesti linjattu että sinne tulee asuntoja ja se on mielestäni asuntoministerin näkökulmasta erittäin hyvä

edustaja reijonen puhui kruunuasunnoista

se on juuri näin eli siinä ikääntyvien asumisohjelmassa on arvioitu tiettyjä määriä ja niitä täytyy toki seurata koko ajan että tämä on riittävää mutta eikö niin että juuri se on hyvin tärkeää että tämä meidän valtuutemme määrä rakentaa näitä koteja on riittävä ja se on kehyksissä nouseva ja minusta se nouseva suunta on tärkeä ja tunnistaa tulevaisuutta

en minäkään usko että markkinavoimat yksin ratkaisevat että asuntomarkkinat olisivat kunnossa vaan nimenomaan siksi me tarvitsemme myös valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja siksi olemme tehneet tämän paletillisen erilaisia toimenpiteitä

suhdannetilanne on vaikea ja tällä hetkellä ne tuet eivät ole aina kiinnostaneet ja siksi olemme tässä tilanteessa ja siksi olemme yrittäneet kehitellä niitä kaiken kaikkiaan lisää

mutta samaan aikaan meillä on parhaillaan meneillään siellä jyväskylässä kokeilu opiskelija asumisen osalta näistä mahdollisista ratkaisuista eri kerrosten suhteen ja keväällä odotamme tuloksia sen suhteen ja katsomme tuleeko sen tuloksen perusteella joitakin linjanvetoja se on ensi kevään asia

lähiöt ovat tärkeitä puhemies siellä ollaan kierretty niin lappeenrannan sammonlahdessa porissa kuopiossa tampereella turussa oulussa ja kaikkialla kyllä ovat ihmiset paitsi puhuneet siitä että tarvitaan yhteisöllisiä ratkaisuja myös kantaneet huolta tästä korjausvelasta joka täällä esiin tuli

tämä on sellainen iso ongelma joka yleisesti tunnustetaan yhteiskunnassa ja minusta on hyvä että siihen on nyt herätty ja etsitään järjestelmällisiä tapoja miten pystymme kuromaan sitä umpeen

kyllä sitä pelivaraa löytyy myös siitä talouspolitiikan kokonaisuudesta millaisia talouspoliittisia valintoja tehdään

ja jos tehdään sen kaltaisia valintoja että leikataan avainalueilta ihmisten ostovoimasta koulutuksesta niin on omiaan syntymään kehä joka on negatiivinen ja käpertää taloutta

velkaa otetaan koko ajan enemmän koska tämä kierre on päällä ja se kierre tulee siitä että tässä ei vuoteen olla satsattu riittäviin työllisyystoimiin

ja jos se talouspoliittinen valinta on se minkä edustaja kallikin myöntää että pienituloisilla ei ole kylliksi ostovoimaa niin hallituksen ratkaisu ei ole se että okei annetaan pienituloisille vähän huojennusta esimerkiksi verotaakkaan vaan päinvastoin hallituksen ratkaisu on että leikataan entisestään näiden pienempituloisten köyhimpien ihmisten ostovoimaa ja se on todella tuhoisa tie

se on paitsi inhimillisesti väärin se on myös talouspoliittisesti erittäin epäviisasta

toivottavasti nyt hallitus kuitenkin tämän peruuttamispäätöksensä pitäisi voimassa eikä peruuttaisi nyt sitäkin kuten tämä tällä hetkellä siltä näyttää

me sosialidemokraatit omassa vaihtoehdossamme olemme tarjonneet ratkaisuja joilla nimenomaan pieni ja keskituloisten taakkaa helpotettaisiin ja ostovoimaa lisättäisiin ja tätä kautta laitettaisiin talouden rattaita pyörimään

kyllä täällä luulisi perussuomalaistenkin myöntävän että olli rehn on keskustan johtava talousosaaja ja hän varmasti kyllä ajatteli tänään että surullinen päivä kun hän televisiosta katseli tätä keskustan uutta sipilänsoinin linjaa

kyllähän keskustan linja on muuttunut tässä moneen kertaan

puhemies

sekin on hyvin tärkeää että nyt tässä sosialidemokraattien tiukkuuden ansiosta sekä sijoittajavastuu että vakuudet toteutuvat

mutta se mikä minuun tänään kiinnitti huomiota ja toivon perussuomalaisilta nyt tähän vastausta selkeää vastausta on se miksi te olette vastustaneet rahoitusmarkkinaveroa euroopassa

onko teidän logiikkanne se että kyllä se tavallinen työmies ja työnainen veronsa maksaa mutta eihän jos sinä omistat ja käyt rahankauppaa sitten tarvitse veroja maksaa että pois se meistä

edustaja rajamäki oli sataprosenttisen oikeassa kun hän pahoitteli sitä että perussuomalaisten riveistä ei löydy tunnistusta sille perimmäiselle ahneen markkinakapitalismin kriisille mistä tässä on myös kysymys

arvoisa herra puhemies

minusta on todella hämmentävää että edustaja heinonen täällä suhtautuu noin kevyesti siihen periaatteeseen mistä edustaja heinäluoma äsken puhui